tulevaisuudentutkijoiden mukaan ei ole niin että kouluttaudutaan yhdelle alalle ja sitä työtä tehdään koko elämä

tehdään sarjatöitä yhtä aikaa projekteja sivuduuneja keikkoja

tulevaisuudessa voi olla enemmän yrittäjyysosuuskuntia joissa jaetaan työkaluja ja jäsenet voivat rakentaa itselleen uusia työn muotoja osuuskunnan kautta

arvoisa puhemies

tämä esitys liittyy todellakin samaan lakikokonaisuuteen kuin edellinen käsiteltävä asia eli muutosturvaa laajennetaan lomautettuihin ja määräaikaisissa työsuhteissa olleisiin

tämän lakimuutoksen yhteydessä valiokunta syventyi työllisyys ja taloustilanteeseen kovin perusteellisestikin ja saimme paljon selvityksiä esimerkiksi siitä että uudellamaalla on työttömien määrä lisääntynyt aika voimakkaastikin ja te toimistoista tuli resurssipulaviestiä ja myös sitä viestiä tuli työttömyyskassaproblematiikkaan liittyen että järjestelmä on kovin byrokraattinen ja käsittelyajat ovat pitkiä mikä tietysti aiheuttaa perheiden arkeen ongelmia ja ihmisten arkeen ja arjessa selviytymiseen haasteita

hallituksen kilpailukykypaketti lähtee siitä että ihmisten palkkoja alennetaan ja ihmiset piiskataan tulemaan sairaina töihin kun ensimmäinen sairauspäivä olisi palkaton

monella pienipalkkaisella on perhettä elätettävänä

sekään ei ole oikein että pienyrittäjä maksaa työntekijän sairastamisen kustannukset

valiokunta on mietinnössään korostanutkin sitä että järjestelmää tulee selkeyttää ja yksinkertaistaa ja tämä selvitysasia pitäisi saada käyntiin kolmikantaisesti pikimmiten

esimerkiksi hallituksen suunnittelema kertakorvaus yrittäjälle vanhemmuuden kustannuksista on hyvä ja kannatettava

te toimistojen ruuhkautuminen on yksi haaste tämän lain asianmukaiselle toteutumiselle kuten myös työllisyysmäärärahojen riittävyys

hallituksen alkuperäinen esitys sunnuntai ja ylityökorvausten heikennyksistä ei tunne työelämää sitä kuinka elintärkeää työtä tekevien hoitajien poliisien ja tullimiesten toimeentulo muodostuu isolta osin korvauksista jotka kompensoivat rankkoja työaikoja kolmivuorotyötä ja ruuhkaisia hetkiä

arvoisa puhemies

tätä suuremmalla syyllä on talouden laskusuhdanteesta huolimatta huolehdittava ilmastotavoitteiden toteutumisesta

isolla kouralla otetaan sieltä missä ennestään on liian vähän

hiljattain tutkaksen seminaarissa kuulimme ettei suomi pysty nostamaan tieteen tasoa ellei yliopistoissa ole tarpeeksi rahaa isoille tutkimustiimeille jotka käyttävät huippututkimuksessa tarvittavia kalliita laitteita ja reagensseja

irrottautuminen öljyriippuvuudesta myös vakauttaa omaa talouttamme

koska ihmiset asuvat ja toimivat kunnissa ovat kunnat keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden toteuttajina

niitä tarvitaan uusien ilmiöiden havaitsemiseen ja tieteellisen todistusaineiston kokoamiseen

jokaisen kunnan tai seutukunnan tulisi laatia oma ilmasto ohjelma

tämä on erittäin tärkeää koska kuntapolitiikan ratkaisut vaikuttavat merkittävästi ihmisten mahdollisuuksiin vähentää hiilijalanjälkeään

mutta missä viipyy kansallinen palveluväylä alusta jossa tieto siirtyy ketterästi sovelluksesta toiseen ja eri tietojärjestelmät voivat kommunikoida keskenään

kaavoituksella vaikutetaan yhdyskuntarakenteeseen mikä vaikuttaa muun muassa joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksiin ja lähipalveluiden säilymiseen

haluan kiittää ministeri niinistöä hienosta päätöksestä että on otettu selvitettäväksi neljä eri kansallispuistoa erityyppisiä eri puolilla suomea upeita alueita

nuorisotyöttömyyden nujertaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme

jättimäisiä kaupan suuryksiköitä ei tule sijoittaa keskustojen ulkopuolelle

kunnat vastaavat myös jätehuollosta ja kierrätyksen tehokkuudesta

saksan alhainen nuorisotyöttömyys on osin oppisopimusjärjestelmän ansiota

kiitän ministeriä hyvästä otteesta väyläverkoston korjausvelkatyöryhmän vetämisessä ja kiitän myös koko muuta työryhmää hedelmällisestä yhteistyöstä

helsingin seudullakin on paljon tehtävää kierrätyksen edistämiseksi sillä vertailussa vastaavan kokoisiin eurooppalaisiin seutukuntiin pääkaupunkiseudun kierrätystehokkuus on heikko

siellä yrityksille on helppoa ja edullista ottaa nuoria koulutettaviksi ja pääosin nuoret työllistyvät yritykseen koulutusjakson jälkeen

haluan puhua porkkalan kansallispuiston puolesta sillä se on tärkeä osa pääkaupunkiseudun viherkehää ja täydentäisi hienosti merellisiä puistoja

tähän ja moniin muihin haasteisiin vastataan toteuttamalla määrätietoisesti ytv alueen yhteistä ilmastostrategiaa

hanke on tärkeä koko pääkaupunkiseudun hyvinvoinnille ja elinkeinoelämälle ja lisää erityisesti kauan kaivattua asuntotuotantoa vähävaraisille ihmisille

suomi tarvitsee nyt yhteen hiileen puhaltamista ja paikallista sopimista pienyrityksiin jotta kaikki voivat luottaa että suomessa menestyy työllä ja yrittämisellä

positiivista ilmastonmuutoksen hillinnässä valtion budjetissa on rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet

arvoisa puhemies

kun nuorisoparlamentti kokoontui tässä salissa viime keväänä he äänestivät siitä pitäisikö olla mopokortti siis sellainen mopokortti joka sisältäisi myös ajokokeen

näistä samoista mal ja asuntotuotantosyistä myös pisara rata on erittäin perusteltu ja myös valiokunnan mietinnössä todetaan että pisaran arvioidaan vähentävän huomattavasti helsingin ratapihan ruuhkaisuutta parantavan kauko ja lähiliikenteen täsmällisyyttä ja lisäävän rataverkon kapasiteettiä eli se on koko maan kannalta ihan keskeinen hanke

energian säästö ja energiatehokkuus ovat avainasemassa ilmastoponnisteluissa

nuoret äänestivät tällaisen kortin puolesta ja siksi oikein ilolla tervehdin sitä että lakiesityksessä uudeksi ajokorttilaiksi on mukana tämä mopokortti

arvoisa puhemies

pulliainen nosti esiin pisteytysjärjestelmästä liikennerikkomuksiin kannatan myös lämpimästi

lain tarkoitus on lisätä liikenneturvallisuutta ja vaikuttaakin siltä että tässä on monia hyviä uudistuksia niin kuin tämä ajokortin määräaikaisuus ja ajoterveystarkastukset

omien sisä ja rannikkovesiemme laatuun vaikuttavat ratkaisevasti haja asutuksen jätevesien käsittely sekä maatalouden vesiensuojelua edistävät toimenpiteet

lopuksi vielä muutama sana metsiensuojelusta

leppä nosti omassa puheenvuorossaan esiin hyvin harkitsemisen arvoisen asian nimittäin tuon kahdeksankympin lätkän ensimmäisen vuoden ajokortin haltijoille

se voisi todellakin olla sellainen seikka joka lisää nuorten liikenneturvallisuutta ja sitä valiokunnan kannattaisi todella selvittää ja harkita käsittelyssään

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että valtion tulevista suojelualueista on kaksi kolmasosaa perustamatta ja niiltä puuttuvat siten selkeät rajat ja rauhoitusmääräykset

suojelualueiden toteuttaminen tarvitsee vahvempaa tahtoa ja enemmän rahoitusta

luontomme monimuotoisuus on häviämässä eivätkä liian pienet ja pirstaleiset suojelualueet riitä pelastamaan tilannetta

sipoonkorpeen tuleva kansallispuisto on upea ja tärkeä vaikkakin pieni ja pirstaleinen tässä vaiheessa

pääkaupunkiseudun asukkaille nuuksio on läntinen keuhko sipoonkorpi itäinen

sipoonkorpi östersundom petikko nuuksion järviylänkö meikonsalo ja porkkalanniemi nämä ja monet muut uudenmaan arvokohteet on suojeltava

luonnonsuojeluliitto tyrmää tuoreessa tiedotteessaan nämä östersundom suunnitelmat ja esittää että sipoonkorven kansallispuiston yhteydet merelle on säilytettävä

suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijat pitävät äsken julkistettua östersundomin asuinalueen suunnitelman luonnosta huonona

suunnitelmissa rakentamista ohjataan vantaan puolella arvokkaiden luontokohteiden päälle

tällaisia ovat voimassa olevan yleiskaavan suojeluvarauksen länsisalmen metsä ja luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeäksi alueeksi osoitettu myllymäen metsäalue

arvoisa puhemies

mutta onneksi luontojärjestöt laativat ekologisen vaihtoehdon östersundomin varjokaavan jota jäämme odottamaan

räjäytettyjä kallioita ja tuhottuja rantametsiä ei saisi takaisin

yhteisöllisyyden vahvistaminen on oleellista ja sitä julkinen talous voi tukea tukemalla kolmannen sektorin toimintaa huolehtimalla yhteisten tilojen kuten kirjastojen ja asukaspuistojen saatavuudesta

nyt viime laman virheet tulee välttää ja on oltava sekä nopeita että toisaalta kuntouttavia väyliä takaisin työelämään

nyt jos koska on satsattava enemmän yrittäjyyden tukemiseen

tukemalla pienyrittäjyyttä tuetaan suomalaisten työpaikkojen säilymistä

arvoisa puhemies

kiinnitin huomiota tässä hallituksen esityksessä tärkeään asiaan vammaisten oikeuksiin

arvoisa puhemies

todellakin jaoston jäsenet tekivät hyvin perustellun oman harkinnan mitkä ovat ne isot kipupisteet ja siihenhän kuului metson miljoona euroa ja myös pääneuvottelijat viisaudessaan ymmärsivät että se on erittäin tärkeä kohde

eun rautatievastuuasetuksen velvollisuutta antaa apua vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle sovelletaan suomessa kaikessa rautatieliikenteessä ja liikennevaliokunta toteaakin mietinnössään että kyseiset säännökset johtavat valiokunnan käsityksen mukaan parempaan palvelutasoon sekä lähi että kaukoliikenteessä ja turvaavat vammaisten ja liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia liikkumiseen

vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset tulisi maksaa yhteisistä verovaroista tai vaihtoehtoisesti jakaa kaikkien työnantajien kesken koska vanhemmuuskustannukset ovat erityisesti naisyrittäjille liian raskas menoerä

varmasti on niin että lisätalousarviossa on mahdollista pahimpia puutteita paikata mutta tällä erää se mitä metsäluonnon monimuotoisuuteen tulee tulee kyllä tarpeeseen ja oli jaoston alkuperäisenkin pohjan mukaista täysimääräisesti

tämähän on linjassa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan ykn yleissopimuksen kanssa joka korostaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta liikkumisvapauteen

varmasti tulevaisuudessa yhdessä on hyvä miettiä niitä toimenpiteitä mitä tarvitaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi niin maaseudulla kuin kasvukeskuksissa ja koko suomessa

harmaan talouden torjuntaan täällä kotimaassa pitäisi ottaa käyttöön käänteinen alvi rakennusalalla

arvoisa puhemies

korostaisinkin nyt tässä että radat on laitettava kuntoon ja kalusto on saatava pisteitä

keskustelun pääty tähän

eduskunta hyväksyy myös raskas ja sisällöltään hän

lakiesityksen toinen käsittely on päättynyt

asia on

toisen käsittelyn läpäisty

haluaisin vähän korjata edellisten puhujien suhteellisuudentajua

oli ilo kuulla että ministeri on laittanut vauhtia tuulivoiman kaavoitukseen ja samoin että erityisryhmien asuntotuotannon investointitukiavustusten korkea taso on voitu säilyttää

en voi kuin onnitella ministeri niinistöä siitä että hän on pitänyt ympäristönsuojelumäärärahojen puolia näin voimakkaasti että meillä on sentään näinkin hyvä lähtökohta

se on erittäin arvokasta sillä näitten asuntojen tarve tulee kasvamaan väestön ikääntyessä muistisairaiden vanhusten määrän kasvaessa

mutta aivan kuten edustaja pekonen nosti esiin niin itämeren suojelun määrärahat ovat siltikin vielä alemmalla tasolla kuin hallitusohjelmassa on sovittu samoin myös metsähallituksen luontopalveluiden määrärahat ja myös järjestöavustuksiin olisi hyvä saada tämä lisä heidän arvokkaaseen työhönsä

mutta invalidiliitto on kiinnittänyt huomiota sellaiseen seikkaan että esteettömyyteen liittyvissä rakennusmääräyksissä on hyvinkin suuria eroja eri puolilla suomea

minkälaisia ajatuksia ministerillä on voisiko täsmentää paremmin näitä esteettömyyteen liittyviä rakennusmääräyksiä

viime kaudella kun perustettiin sipoonkorven kansallispuisto

arvoisa rouva puhemies

suojelun tasoa on onnistuttu parantamaan hankkimalla uusia suojelualueita muun muassa etelä suomen metsäluonnon monimuotoisuuden metso ohjelmalla

arvoisa herra puhemies